molempia päitä tarvitaan jotta putki voi toimia kunnolla ja myös reikiä tarvitaan

tästä tavoitteesta ollaan laajasti yhtä mieltä vaikka eduskunnan viime päivien keskustelusta on saanut senkin kuvan että työ ja etenkin vanhemmalla iällä tehtävä täyden palkan ja arvostuksen työ on hallituksen keksimä vitsaus suomen kansalle

kuitenkin vastaava tavoite eläkeiän nostoon on tapahtunut monissa naapurimaissamme vielä huomattavasti korkeammalle

koreografia ja taiteellinen vaikutelma ei tälläkään kertaa ollut vahvan ay tuomariston mieleen

urpilainen pitää tätä päivää nyt kansanvallan suurena päivänä

harjoitettiinko nyt uutta yleislakkodemokratiaa yleislakon uhkaa tukemalla painostettiin eduskunnan luottamusta nauttivaa hallitusta ja sen esitystä

huonon hengen monilla työpaikoilla työpaikkakiusaamisen ikäsyrjinnän työssäoppimisen kehittymättömyyden ja johtajuuden monet puutteet

näissä ongelmissa lopulta piilee se kova ydin jonka ratkaisemalla pääsemme lähemmäksi tavoiteltua eläkeikää

voi vain kysyä onko kiitelty koululaitoksemme sittenkään niin kehittynyt ja oiva jos työpaikoilla ei kyetä opastamiseen ja oppimiseen

kiire ja näennäistuottavuuden tavoittelu on monilla aloilla syönyt perinteisen työkulttuurin joka hitaudestaan huolimatta loi sitkoa ja kestävyyttä

lasku työelämän korjaamisesta ei kuulu kuitenkaan veronmaksajille

kapitalistikin on pantava maksamaan työelämässä tehdyistä virheistä

arvoisa puhemies

sitä taustaa vasten on aivan turha täällä käydä keskustelua siitä mikä ryhmä kenties hoitaisi maatalouden asioita parhaiten suomessa ja maailmalla kun meillä on yhteinen tavoite hoitaa tämän maapallon ja myös suomen elintarvikeomavaraisuus

kyllösen kanssa siitä että kuluttajat ovat se taho joka valinnoillaan vaikuttaa siihen millä tavalla suomalainen ruuan tuottaja ja millä tavalla suomalainen maatalous pärjää

mutta valitettavasti suomen oloissa meillä on erittäin keskittynyt ehkä maailman keskittynein vähittäiskauppa jossa kourallinen ostajia vastaa siitä mitä kaupan hyllyillä on ja minkä hintaista tuotetta siellä on

mutta markkinoilta saatava tulon osuus pienenee koko ajan kahta kautta sitä kautta että hinnat alenevat ja sitä kautta että kotimaisen tuotteen osuus kaupassa koko ajan pienenee

arvoisa puhemies

ministeri väyrynen ansaitsee kyllä tunnustuksen siitäkin että nämä kehitysyhteistyövarat tässä vaikeassa tilanteessa kuitenkin kaikesta huolimatta lisääntyivät vaikka eivät ehkä aivan sen kaavan mukaan mitä alun perin oli kaavailtu

joka tapauksessa haaste jatkossakin kasvaa kun muun muassa nämä ilmastonmuutoksen tuomat menot kehitysyhteistyömenot vaativat lisäystä

mutta aivan yhtä tärkeää kuin se kuinka paljon resursseja on käytössä on myöskin tietää se millä tavalla niitä kohdennetaan

mutta onko niin että suomen ohjelmissa tämä ruuan tuotannon lisääminen ja ruokaprojektit sitten käytännössä kuitenkin ovat lisääntyneet

hiukan hälyttäviä uutisia on ollut siitäkin että ihan siinä suhteessa ei kuitenkaan tänne ruokapuolelle ole panostettu

arvoisa puhemies

tämä sähköomavaraisuus on mielenkiintoinen käsite ja yleensäkin sähkömarkkina millä tavalla se toimii ja voidaanko tämmöisestä omavaraisuudesta ylipäänsä puhua tässä tilanteessa kun meillä on tämmöinen yhteispohjoismainen sähköverkko joka on vielä laajentumassa euroopan suuntaan hyvin vahvasti

meillä oli siis alijäämä ja tuontitilanne mikä tuntuu aika oudolta koska meillä kuitenkin eletään tämmöistä loppukevään tilannetta ja meillä laskennallinen kapasiteetti riittää erittäin hyvin

meillä on käytössä nyt vesivoimaa lauhdevoimaa yhteistuotantokaukolämpöä yhteistuotantoteollisuudenlämpöä ja sitten ydinvoimaa mutta selitys on ydinvoimassa

meillä on seisokki käynnissä tuon laskelman mukaan ainakin yhdessä ellei kahdessa yksikössä ja tällä hetkellä ydinvoimakapasiteetti käy alle puolella teholla

viime talvena norjan vesivoima altaat jotka yleensä tässä keväällä ja kesällä toimivat pohjoismaisena sähkövarastona tyhjennettiin tämän takia ja tällä hetkellä norja on ollut pitkään sähkön tuoja

tällä tavalla tämä sähkömarkkina vaan pyörii ja pelittää ja tämän omavaraisuuskäsitteen pyörittäminen tässä pohjalla on hiukan harhaanjohtavaa

mutta silti kun ajattelemme mikä on tämän päivän keskustelun ydin ollut tässä vientiajattelussa niin keskeistä on se että kyllä kun tehdään sähkömarkkinoiden jakoa niin suomelle on jäämässä tämä ydinvoimakortti euroopassa käteen ja selkeästi ollaan avaamassa ovea sille että meille voi näitä laitoksia tulla nyt kaksi kappaletta ja jatkossa kenties vielä lisääkin

ministeri pekkarinen mielestäni vastasi siihen tyyliin että onko sillä sitten niin väliä millä sitä sähköä tuotetaan ja mitä täältä viedään

mielestäni se on kyllä ihan olennainen kysymys koska tähän liittyy muun muassa tämä ydinjätteen säilytysongelma hyvin vahvasti nyt ja tulevaisuudessa ja erityisesti tulevaisuudessa

on kyllä pakko sanoa kun täällä on paljon viljelijäkollegoita että vertaisin kyllä ydinvoimalaitosta eräässä mielessä vaikka suursikalaan

kyllä ydinvoimalaa voi verrata suursikalaan ja kaikki muu siinä rinnalla tämmöinen uusiutuva energia on sitten vaan säätösikaloita tai säätölaitoksia

jos meillä esitettäisiin tällaisia suursikaloita joka pitäjään niin uskoisin että vastustus esimerkiksi kollegoiden seurassa tuolla keskustan piirissä olisi vähän toisenlainen kuin tässä ydinvoimakeskustelussa ja kuitenkin minusta analogia on tässä ihan yhdenmukainen

ei jää kovin paljon tilaa muille energialähteille kun syntyy suuri peruskuorma verkkoon jota ei oikeastaan voida kovin paljon säädellä vaan ajetaan täysillä alusta loppuun saakka

tässä minun mielestäni on juuri tämä markkinauhka uusiutuville

toden totta täytyy sanoa että tässä taloustilanteessa on moni vanha guru herännyt henkiin esimerkkinä vaikkapa lordi keynes jonka nimeen nyt vannotaan monen talousviisaan papereissa ja myöskin elvytyspakettien nimissä täällä eduskunnassa ja hallituksen esityksissä

voi ehkä ottaa esille sen että ehkä kohta kaivetaan parikymmentä vuotta jo täysin unohduksissa ollut marxin kirjallisuus myöskin esille

kun esimerkiksi pohjois amerikan pankeista alkaa puolet olla kansallistettu niin pitääkö pikkuhiljaa tutustua myöskin siihen mitä marx kirjoitti proletariaatin diktatuurista kommunismin korkeimpana asteena jolloin tuotantovälineet todellakin ovat yhteiskunnan ja työväen hallussa

no toivon että ihan siihen pisteeseen emme kuitenkaan mene vaikka ehkä pankkien sosialisointia voi tällaisena kehityspiirteenä pitääkin

mutta hallituksen realistiset mahdollisuudet vaikuttaa tähän taloustilanteeseen ovat kuitenkin rajalliset huolimatta kaikesta siitä keskustelusta mitä täällä on käyty ja siitä minkälaista arvostelua hallitusta kohtaan on esitetty

määrätyllä tavalla hallitus kuitenkin menee tässä taloustilanteen virrassa ja sen keskeinen tehtävä on nyt pitää huolta siitä että kaikki pysyvät kyydissä kaikilla on pelastusliivit ja että vene pysyy pinnalla

hallitushan on reagoinut kaikesta huolimatta aina voidaan aikataulusta ja toimenpiteiden nopeudesta ja mitoituksesta keskustella mielestäni kuitenkin oikean suuntaisesti ja oikeaan aikaan lähtien siitä että aluksi hallittiin viime kesästä ja syksystä lähtien nimenomaan finanssikriisiä ja pankkisektorin toimivuutta turvattiin sen rahoituspohjan vakautta

vaikka täälläkin arvosteltiin hyvin voimakkaasti näitä pankkitakauspaketteja niiden laajuutta ja niiden mitoitusta niin ne ovat kuitenkin turvanneet myöskin tämän suomalaisen kotimaisen pankkisektorin vaikka se ei vastaavissa vaikeuksissa onneksi olekaan kuin nuo kansainväliset kollegansa

hallitus on tässä kehyspaketissa erityisesti kantanut huolta kuntapalveluista ja pyrkii ohjaamaan sinne uutta rahoitusta ja tämä on ihan oikea suunta

hallitus toivon mukaan myöskin laatii jatkossa suunnitelman siitä miten velka kunnolla hallitaan ja miten tuota velkaa lähdetään aikanaan myöskin alentamaan

väistämättä hallituksen edessä on myöskin veropohjan verotuksen pohtiminen siinä mielessä minkälaiseen verotuksen laajuuteen lähdetään ja mitä oikein verotetaan ovatko kohteena välilliset vai työhön liittyvät verot

se on tietenkin osa suomalaista verotuskulttuuria jo parin vuosikymmenen takaa mutta sen taustallahan on neljän eri veron yhdistelmä jossa vahva rooli oli muun muassa katumaksuilla

on kyllä sanottava että kiinteistöveron ulottaminen laajasti muualle kuin taajamiin joissa tavallaan sen edeltäjiä voimakkaasti kerättiin on kyllä määrätyllä tavalla ideologista ja voi sanoa myöskin rankaisevaa jos siitä ei vapauteta sellaisia kohteita kuin maatalous ja metsämaata ja vaikkapa syrjässä asuvia ihmisiä koska heillä ei oikeastaan ole mahdollisuutta saada niitä hyötyjä joita kiinteistöverolla aikanaan koottiin ja nytkin kootaan tai sitten kiinteistöveroa pitäisi myöskin korvamerkitä ja suunnata sitä vaikkapa tiestön kunnossapitoon paikallisesti

muitakin kohteita varmasti löytyy

öljysuojarahastoa tullaan esityksen mukaan korottamaan ja se antaa mahdollisuudet kerätä rahoitusta muun muassa ajankohtaisen öljyntorjuntakaluston uusimiseen ja perinteisesti se antaa myöskin työtä kotimaassa

eli tässä yhdistyy myöskin tuo kaivattu elvytys

täällä maatalouspääluokan perusteluissa on varsin vahvassa roolissa tämä maatalouden ja elintarvikeketjun kannattavuuden turvaaminen ja sille on annettu ihan tällaisia kannattavuuskerrointavoitteitakin

valitettavasti vaan nyt markkinatilanne miltei alalla kuin alalla on sellainen että taitaa tavoitteisiin pääsy olla tosi vaikeaa

nyt maatalouspolitiikkaa mietitään uusiksi niin eussa kuin ehkä vähän kansallisestikin

pitäisikö tätä ruveta vahvemmin miettimään sen sijaan että koko ajan kannustamme kuitenkin lisätuotantoon tämän muun muassa investointitukipolitiikan kautta

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko turvallisuus ja puolustuspolitiikasta antaa varsin monipuolisen kuvan suomen toimintaympäristöstä tällä alueella

laajan turvallisuuskäsitteen analysointi laajentaa aiempaa puolustuspoliittista ajatteluamme jossa uhka tulee aina määrätystä ilmansuunnasta

globaalissa uudelleen aidosti moninapaistuvassa maailmassa uhat ovat abstraktimmat ja tulevat usein läheltä alttiiden tietoyhteyksien huoltovarmuuden tautien tai yhteiskunnan ääriainesten kautta

toisaalta kokemuksemme ja toimintamme arvellaan kestävän tarkastelun siten että turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset ovat kestäviä eivätkä edellytä olennaisia tarkastuksia

naton muutosta puhtaasta sotilasliitosta myös siviilikriisinhallinnan osapuoleksi konfliktipesäkkeiden kriisinhallintaa tukemalla on tuotu hyvin esiin

suomi osallistuu kumppanimaana sekä sotilaalliseen että siviilikriisinhallintaan oman itsenäisen päätöksentekonsa puitteissa

selonteko toteaa myös selkeästi että nato jäsenyydellä olisi heijastusvaikutuksia turvallisuustilanteeseen pohjois euroopassa ja lähialueillamme

nato jäsenyydellä olisi nykyistä kumppanuutta vahvempi osa suomen teknisen puolustuskyvyn ajantasaistamisessa ja kustannustenjaossa

on selvää että kielteiset vaikutukset kohdistuvat yleiseen maanpuolustustahtoon velvoittavampaan osallistumiseen kriisinhallintaan eri puolilla maapalloa sekä venäjän arvioihin naton tulosta sen rajanaapuriksi strategisesti merkittävämmäksi muotoutuvalla kulmalla

katson itse että haitat ovat toistaiseksi hyötyjä isommat

kokemus on kuitenkin osoittanut erityisesti puolustustahdon merkityksen suomen historiassa liittoutumistakin isommaksi vaikkakin liittoutumattomuuden etuja usein vähätellään

asevelvollisuutta ja lisääntyviä kansainvälisiä tehtäviä olisi kuitenkin kehitettävä monipuolisemmiksi erityisesti siten että siviilikriisinhallinnan taidot korostuvat

pidän asevelvollisten motivaation koulutuksen ja siviilivalmiuksien kehittämistä jatkossa erittäin tärkeinä puolustustahdon voimistajina

selonteko on pääosin laadittu ennen maailmantalouden voimakasta syöksyä taantumaan ja ennen usan uuden presidentin virkaanastumista

suomen on varauduttava ennen kaikkea monipuolisen huoltovarmuutensa turvaamiseen

kotieläintilojen määrä on vähentynyt erittäin voimakkaasti useimmilla tuotannonaloilla kolmanneksesta alle puoleen ja samalla tilojen ja kotieläinten määrä per tila on voimakkaasti kasvanut

samaan aikaan myöskin pieneläinten määrä lemmikkieläinten määrä on kasvanut ja myöskin voi sanoa että kirjo on laajentunut

tässä esityksessä aivan oikein painopistettä ollaan siirtämässä tällaisesta jälkivalvonnasta eläinten ehkäisevään terveydenhuoltoon ja tämä on aivan oikea suunta

nykyisinkin kuntien vastatessa tästä peruseläinlääkäripalvelujen tuottamisesta on pakko kiinnittää huomiota myöskin siihen että alueellisesti nämä toiminnot ovat hiukan eri tavalla järjestettyjä

tämä tietysti riippuu siitä onko kunnassa paljon asukkaita ja toisaalta paljon kotieläimiä mutta se myöskin kuvaa tätä epäsuhtaa

siksi on erinomainen asia että myöskin taloudellisessa mielessä nyt huomioidaan näitä kustannuksia mitä tästä eläinten terveydenhuollosta koituu kunnille ja tällainen lisämääräraha on myöskin tähän eläinten terveydenhuoltoon luvassa

sitä kautta muun muassa näihin maataloustukijärjestelmiin liittyy näitä täydentäviä ehtoja joissa on hyvin paljon huomioitu eläinten hyvinvointia ja terveydenhuollon määräyksiä

toisaalta on hyvä myöskin että laissa tullaan eriyttämään näitä tehtäviä mitkä kuuluvat kunnalle ja mitkä kuuluvat läänin valvontaan

nykyisellään he joutuvat myöskin paljon huolehtimaan tällaisesta erilaisesta valvonnasta ja myöskin eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista

mutta voisi ajatella niin että näiden yhteistoiminta alueiden puitteissa myöskin esimerkiksi salmonellavalvontaa ja muuta tautivalvontaa tällaisia rutiinitoimenpiteitä voitaisiin siirtää muille kuin eläinlääkärikoulutuksen saaneille henkilöille

siinä ehkä menee vähän aikaa hukkaan ja turhaan ja se saattaa ylityöllistää näitä eläinlääkäreitä

myös haluaisin kiinnittää huomiota siihen että monilla eläinlääkäreillä on varsin hyvin hoidossa tämä lääkkeiden jakelu sinne tiloille

tämä käytännössä hyvin toimiva järjestelmä tulisi voida säilyttää myöskin tässä tulevassa lääkintähuoltolaissa ja sitä käsittelevissä tai täydentävissä asetuksissa

kaiken kaikkiaan uudistus on tervetullut ja tulee täydentämään nykytilannetta seuraamaan nykytilannetta missä eläintenhoidon maailmassa mennään

olen edellisten puhujien kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että on tärkeää että tämä luonnonsuojelulain osauudistus nyt on tänne eduskuntaan annettu

tällä täsmennetään niitä toimia lähinnä metsästykseen liittyviä asioita joita tuolla luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa voidaan jatkossa tehdä

myöskin nämä liitokset valtion omistuksessa olevien natura alueiden liitokset näihin alueisiin ovat järkeviä ja perusteltuja kunhan ne eivät sitten johda ainakaan tällä perusteella mihinkään laajempaan kokonaisuuksien lisäämiseen

mutta metsästyksestä haluan todeta täällä on todellakin mainittu riistaeläimet ja aivan kuten ministeri toi esille hirvestä puhutaan erittäin paljon ja se varmaan onkin laajoja väestöpiirejä koskettava asia että myös hylje jonka ministeri toi esille on tärkeää tässä huomioida

meillähän hylkeistä on tullut aika iso ongelma kalastukselle sekä vapaa ajan kalastukselle huvikalastukselle että tietysti ammattikalastukselle

on tärkeää että tämä metsästysoikeus sitten tulee myöskin näille alueille joilla se on ollut vähän hankalampaa hoitaa